erityistä harmia tässä lainvalmistelussa on varmasti ollut siinä että olisi pitänyt ensin tuoda haaskojen käytöstä oleva lainsäädäntö tänne hyväksyttäväksi mutta se teknisistä ja inhimillisistä syistä on jäänyt pois

en millään jaksa uskoa että porin seudulla panoksia ja innostavuutta riittää yhtään sen paremmin ja kinnusta puusta

nyt kun kerran edellisen hallituksen aikanaan tekemä luken rahoituksen kaventaminen on tosiasia niin toivoisin että nyt ministeri vähän sitä avaisi

täytyy sanoa että oman äänestäjäkuntani osalta olen hieman yllättynyt että täytyy ilmeisesti edustaja myllykosken ruveta pidättäytymään ay liikettä koskevista kannanotoista kun poikani toimii pääluottamusmiehenä eräässä tehtaassa

maakunta joka kärsii teollisuuden rakennemuutoksesta ei kyllä vähenevillä varoilla pysty itseään ja elinkeinopolitiikkaansa hoitamaan pyhällä tahdolla kun ei rattaita pyörimään saada

ekn johtaja häkämies halusi palkat jäihin moneksi vuodeksi sisäistä devalvaatiota ja niin että sieltä lähtevät ne kasvun siemenet suomelle

ilolla ja samalla surulla kun valiokunnan puheenjohtaja edustaja leppä otti kiinni tuohon tärkeään asiaan on todettava se että meidän pitää alkuperätuotantomerkintöjä tehdä siten että meillä ei tuoteta eikä syötetä lapsillemme jotain sellaista mitä me emme itse ostaisi joka on thaimaassa tuotettua broileria ja niin edelleen

tulisiko tarkastella tässä hetkessä sitä että kun nyt mennään yli maakuntarajojen tämän sote uudistusasian osalta eli ervat tulevat käyttöön niin muodostaako se eräänlaisen kysymysmerkin siitä onko tämä kuntiin perustuva uudistusjärjestelmä tasapainoinen ja pystyy tuottamaan tällä järjestelmällä ne sote palvelut joita näillä erva alueilla tehdään ja onko se nyt oikeudenmukainen jakotapa että se on kuntakohtaista tarkastelua

yleiskeskustelu on päätynyt

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on p k

vaikka kysymyksessä on erityisen uhanalainen eläin niin kuin karhu on sen metsästämisestä on kuitenkin lailla säädetty poikkeuksia ja siinä kohtaa metsästäjän oikeusturva ja mahdolliset toimenpiteet joita voi tutkinnassa ja erityisesti esitutkinnan perusteella tai perättömästä ilmiannosta aiheutua saivat valiokunnan keskustelemaan tästä erittäin pitkään

siihen tarvitaan rahaa ja tällä ratkaisulla satakunnalta viedään maakuntana elpymisen ja elinkeinoelämän uudelleen paremmalle tolalle saamisen mahdollisuudet

uskokoon ken tahtoo

arvoisa herra puhemies

nyt tätä ratkaisua ei pitäisi tehdä

onneksi valiokunnassa saatiin muodostettua yksimielinen kanta siihen että erityisesti juuri tähän metsästystilanteeseen liittyvä rajaus siitä onko karhu ammuttu niin sanotusti pellolla vai ei tuli melko selväpiirteiseksi

siinä mielessä olen aivan varmasti äänestämässä niiden esitysten puolesta jotka tätä lakialoitetta hylkäävät

arvoisa herra puhemies

me olemme nähneet tässä juuri kuinka tässä salissa ollaan puhuttu siitä että kun edustuskulujen osalta tehtiin veromuutoksia mitä se tarkoitti kun palvelutyöpaikkoihin se koski välittömästi

tämän asian tiimoilta tervetuloa huomenna eduskunnan täysistuntoon keskustelemaan pienpanimoitten jälleenmyyntioikeuden sallimiseksi tässä maassa

aivan sama että jos viedään varallisuutta kuluttaa niin kyllä täytyy sanoa että entinen ministeri nykyinen ekn johtaja ei ymmärrä että hän haluaa pitää palkkatyöntekijät köyhinä kuluttajat rikkaina ymmärtämättä että kysymyksessä ovat aivan samat ihmiset

ja on erityisen hyvä että valiokunta oli yksimielinen siitä että kaikki laittomuus karhunmetsästyksessä on tuomittavaa ja tämä selväpiirteisyys toivottavasti nyt tällä esityksellä ja näillä valiokunnassa tehdyillä täsmennyksillä pystyy estämään ehkäpä laittomaan ilmiantoon perustuvia tutkintoja

kansalaiset luottavat poliisiin mutta haluavat poliisin näkyvän kaduilla teillä arjessa enemmän

se sama palkansaajajoukko pitää tässä maassa palvelutyöpaikkojen työllisyyden ja palveluyritykset pystyssä

olivatpa tutkimustulokset miten hyvää ja kaunista luettavaa kehittyneistä tilastoista tahansa niin kansalaisten viesti on

he tuntevat turvattomuutta luottavat poliisiin mutta luottaminen poliisiin ei tarkoita sitä että kansalainen tuntisi arkensa turvalliseksi

veli vasemmalta on sitä mieltä että meidän tarvitsee pystyä varmasti seuraavaan hallitusohjelmaan kirjaamaankin sellaisia asioita että niillä yrityksillä jotka investoivat suomeen pitää olla joku houkutin siinä että sen investoinnin kohdistuessa nimenomaan suomeen ollaan erilaisen verotuksen ja verotuskäytännön kohdalla tämän yrityksen osalta ehkä siten että tämän investoinnin verran voidaan tiettyjen vuosien aikana käyttää sitä keskustan nyt lanseeraamaa yrittäjävähennysoikeutta

esitetään huoli ja käydään se keskustelu juuri nyt tässä hetkessä kun on mahdollista vielä tämänkin hallituksen aikana ja eduskunnan aikana tehdä joitakin perustavaa laatua olevia muutoksia ainakin jos ei muuta niin ruvetaan lukemaan tilastoja niiden arvottamalla tavalla

on aivan selvää että väkivalta kaduilla on varmasti vähentynyt mutta pitää nähdä minkälaisia resursseja meillä on tuolla kaduilla

yhteiskunta maksaa samalla kertaa kansalaistensa turvallisuudesta yksityisille palveluntuottajille mutta samalla kertaa meillä yhteiskunnan kansalaiset tuntevat että poliiseja on liian vähän arjessa ristiriita mikä varmasti on

tuntien nyt jollakin tavoin poliisien palkkausta en usko että yksityisen turvapalvelun ja koko organisaation kustannukset ovat yhden poliisimiehen kohdalta kovinkaan paljon edullisemmat

ei se tarkoita että tehdään vähemmän työtä jos ollaan vähemmän aikaa töissä vaan tehdään se työ tehokkaammin jaksetaan paremmin

meillä monien julkisten paikkojen turvallisuus taataan tänä päivänä yksityisen turvapalvelun antajan toimesta

en väheksy niiden turvapalveluyritysten panosta jotka vastuullisesti hoitavat toimia ja kouluttavat omat vartijansa mutta voimankäyttö on mahdollista muutamien kurssipäivien jälkeen eli voimankäyttöä harjoitetaan tänä päivänä muidenkin kuin poliisien toimesta

ja sen kautta meillä on tämmöistä palkkatyököyhyyttä eli meillä tässä maassa ansiotuloilla ei enää tulla toimeen vaan joudutaan yhteiskunnan tukien varaan niin kuin esimerkiksi saksassa missä suuri joukko on sosiaalipalvelujen varassa kun kaksikaan työpaikkaa ei riitä kun työstä maksettava palkka on niin pieni

jos nyt pieni kommentointi sallittakoon niin en nyt osannut nähdä että valmistelun yhteydessä keskityimme salametsästyksen rajoittamiseen vaan metsästystilanteissa tapahtuvien laittomien houkuttimien osalta koetettiin tätä kuvaa terävöittää mutta se oli erittäin ongelmallista

toivotaan että me pystymme elämään sen totuuden kanssa että vain työtä tekemällä voi ihminen ansaita elantonsa ja toivotaan että meillä tässä maassa on yrityksiä jotka pystyvät meitä työläisiä työllistämään

takuuvarmaa ja aukotonta pankki ja finanssijärjestelmää jolla pystyttäisiin turvaamaan kansojen ja kansalaisten vakaa asema emme ole vielä onnistuneet kehittämään ja niin kauan kuin joku haluaa saada toista enemmän olla toista etuoikeutetumpi toimien samalla säännöistä piittaamatta vain ahneuden ajamana tulee se olemaan todellinen haaste

on selvää että me emme muureja rakentamalla emmekä poliiseja palkkaamalla saa tästä yhteiskunnasta turvallista ja ihmiselle levollista arkea ja tyydytystä tuottavaa mukavaa asumista

ollaan kuultu tässä edellisessä puheenvuorossa juuri niitä oikeita argumentaatioita miksi ollaan ajauduttu tällaiseen tilanteeseen kun olisi näin isossa asiassa kylläkin pitänyt rohkeammin olla yhteisen asian osalta niin kuin oikeassa liikenteessä eli vielä enemmän lähteä

mutta ettei nyt vain pienimmässäkään määrin tule väärinkäsitystä niin juuri tästä ongelmasta olikin kyse sen tarkkarajaisuudesta

mitenkä käsitellään jos esimerkiksi joku tuomitsee karhun metsästyksen ja vie sinne metsästystilanteen jälkeen vaikkapa jonkun houkuttimen sivelee puun hunajalla tai muuta

me tarvitsemme poliisia me arvostamme poliisia mutta meidän tulee huolehtia että poliisien resurssit ovat sellaiset että kansalaiset näkevät poliisin arjessa enemmän tuovan turvaa

mutta nyt on todella valitettavaa että kun mennään tätä esitystä nyt eteenpäin mikä on alkanut kahdeksan vuotta sitten tai no kohta kymmenen niin nyt sen oman kelkan jäljen arvosteleminen mitä tämä hallitus vie nyt eteenpäin itsensä syyttäminen siitä minkä on alkuun saattanut tuntuu kummalliselta

näitten osalta tämä keskustelu olisi pitänyt ensin käydä laittomien houkuttimien ja yleensä koko haaskan käytön osalta jotta tämä olisi ollut selväpiirteisempää

eun tulevaisuudesta keskusteltaessa on uskallettava luoda yhteisiä pelisääntöjä ilman että jokainen tavallista eu kansalaista turvaava ja arkea edistävä päätös pidettäisiin liittovaltiokehityksenä

mutta olisin toki toivonut että tämä hallitus olisi ollut yhteistyökyvykkäämpi ja ottanut niitten ruosteisten sara noitten jäljille yhteisen sävelen ja olisimme voineet viedä enemmänkin yhteistyössä

meille ei ole vastenmielistä säätää tiukkoja yhteisiä finanssivalvontamekanismeja yhteisiä vähimmäisvaatimuksia veroille sosiaaliturvalle joiden yli jokainen jäsenvaltio voi omilla kansallisilla päätöksillään mennä

näin vasemmistolaisena kansanedustajana täytyy olla mielissään siitä että kokoomuslainen edustajakollega maa ja metsätalousvaliokunnan arvostamani jäsen eestilä on tämän aloitteen tehnyt

muistan jo silloin edellistä lakia valmisteltaessa eestilän asiantuntemuksen tässä asiassa ja olen ymmärtänyt ja hänellä on pitkä kokemus erään energiayhtiön hallinnosta ja vaikka hän vaatimattomasti sanoi että nämä luvut täällä ovat asiantuntijoiden tekemiä uskon että tässä aloitteessa näkyy myös markku eestilän oma kädenjälki ja ainakin se arvomaailma mikä tässä on

euro on todistanut että hyvätkin ajatukset voivat kääntyä itseään vastaan varsinkin kun se sisältää alun perin pahan valuvian

arvoisa herra puhemies

edustaja kettunen on tuonut varmasti persoonallisen lakialoitteen ja olisi tavallaan luullut että salissa olisi enemmän edustajia keskustelemassa tästä lakialoitteesta sillä on pakko alkuunsa sanoa että edustaja kettusen lakialoite sisältää yhden erinomaisen piirteen

arvoisa rouva puhemies

eestilä omassa puheenvuorossaan toi esille sen kuinka on tärkeätä pohtia tätä tilannetta nyt tässä maassa kun meidän kilpailukyky on se mikä on

jossittelun sijaan asia olisi kyllä hyvä selvittää analyyttisesti jotta vastuuttomalta helppoheikki politikoinnilta voidaan leikata siivet

tällä nyt meneillään olevalla ja nyt voimassa olevalla lainsäädännöllä ajetaan yrityksiä eriarvoiseen kilpailuasemaan tässä maassa

ihmisillä joihin uskallan lukea myös meidät kansanedustajat tulisi olla paremmat mahdollisuudet arvioida mitä vaihtoehtoja on olemassa ja mitkä niiden seuraukset suomelle ja suomalaisille olisivat

on tällä hetkellä todella harmillista että niin moni nainen on pienemmällä työeläkkeellä eläköityessään juuri sen vuoksi että on jäänyt kotiin hoitamaan lapsiaan

se on harkitsematonta ollut eduskunnalta että emme siinä vaiheessa huomioineet sitä

vaihtoehtojen kartoittamisessa olisi järkeä

se on se hyvä siemen tässä edustaja kettusen aloitteessa että naisen asemaa nostetaan ja toivottavasti tätä keskustelua pystytään käymään siltä pohjalta että meidän on luotava järjestelmä jossa pitkätkään hoitojaksot naisilla eivät leikkaa naisen eläkettä vaan tunnustetaan se kotona tehty lapsen hoitamisen eteen tehty työ yhtä tärkeäksi kuin työssä oleminen ja siinä mielessä tämän lakialoitteen osalta on niitä hyviä piirteitä

osa vastauksista on ollut rakentavia ja niihin on ollut helppo opposition yhtyä kun työministeri lindström on ottanut kopin opposition omista ehdotuksista ja tuonut sen tässä salissa julki

on alueita missä sahatoimijat esimerkiksi joutuvat maksamaan kohtuuttoman suuren lisälaskun pärjätäkseen vapailla markkinoilla

vaikka meillä veroja ansiotulosta laskettaisiin ja palkkoja jäädytettäisiin niin ympäröivä maailma tuo niitä kustannuksia kuitenkin lisää mikä vähentää

tulee alueellisia eriarvoisuuksia ja tässä kohtaa uskallan väittää että energiamarkkinavirasto ei ole toiminut sen lain hengen mukaisesti minkä eduskunta sääti

emme voi tietää mitä suomen eurosta eroaminen tekisi mahdollisesti käyttöön otettavalle muulle valuutalle kelluttaminen arviointi pitkät prosessit mutta nyt jo on arveluita millaisen romahduksen se aiheuttaisi kansantaloudelle

on aivan totta että työmarkkinajärjestöihin kohdistuu tällä hetkellä huimat odotukset siitä että saataisiin hallituksen nimittämä yhteiskuntasopimus joka kuitenkin on hyvin suppea ja pelkästään työmarkkinaratkaisu jolla pyritään ohjaamaan siihen suuntaan että sopikaa näillä ehdoilla mitä me esitämme niin me voimme sopia

vaikka verotus ja palkkojen jäädyttäminen pysyisivätkin tasapainossa niin kyllä käy niin että ostovoima koko ajan vähenee ei sille vain voi mitään

hyvä olisi kuitenkin selvittää ja kuvata jo pelkästään se prosessi mitä kaikkea eroaminen eurosta tarkoittaisi aivan käytännön tasolla aikatauluineen

siinä mielessä tätä tulee kriittisesti tarkastella ja uskaltaa sanoa se että ehkä tämä on liian sisäänpäin kääntynyt globaalissa yhteiskunnassa ja osaltaan aiheuttaa semmoisia pieniä inhonpuistatuksia siinä mielessä että me rupeamme luokittelemaan ihmisiä kansallisuuden perusteella tässä maassa vaikka tässä aloitteessa ei juuri niin sanotakaan mutta se sävy kuitenkin on sellainen mikä ei tunnu tälle päivälle hyvältä

toivoisin että edustaja zyskowicz tutustuisi siihen mitkä ovat palkan kustannukset esimerkiksi tuotettua paperitonnia kohden niin voisi kuva aueta pikkuisen paremmin että niillä senteillä tai euroilla ei mene paperia sen paremmin kaupaksi maailmalle kun kysyntää ei muutenkaan ole

väärä lähtökohta sopimusyhteiskunnassa eikä sillä tavoin voida pystyä luomaan yhdessä sitä hallituksenkin tavoitetta saada enemmän työllisyyttä aikaiseksi

arvoisa puhemies

mielestäni ammattiyhdistysliike on hyvin tullut vastaan

olemme tunnettuja puolueettomuudestamme rehellisyydestämme ja luotettavuudestamme

niin teemme nytkin

tässä tilanteessa on uskallettava varmistaa suomen ja suomalaisten aseman säilyminen nykyisellään ja samaan aikaan luotava välineitä valvoa entistä tehokkaammin eurooppalaisia finanssi ja pankkijärjestelmiä joiden ahneuteen ja holtittomuuteen perustuvista virheistä kärsimme ja joiden laskuja tällä hetkellä maksamme

edustaja kettunen perusteli oikein että tällä ei ole juuri nyt taloudellisia vaikutuksia mutta itse työelämästä tulleena ja katson olevani yksi ammattiyhdistysliikkeen edustajista jotka kantavat huolta työeläkejärjestelmästä ja koko eläkejärjestelmän toimivuudesta en olisi valmis rakentamaan lapsilleni tai lapsenlapsilleni sellaista lisätaakkaa jota emme vielä pysty arvioimaan

eli se että ollaan jopa saman kunnan alueella mutta ehkä eri verkonhaltijan piirissä voi muuttaa kilpailuasemaa totaalisesti

hallitus painottaa oikein vientiteollisuuden mahdollisuuksia mutta sen omassa keinovalikoimassa on vain kotimaassa tehtyä työtä ja sellaista palkansaajia koskevaa pakottavaa lainsäädäntöä joka ei ole sen termin mukainen josta täällä puhutaan viennin edistämisenä taikka vetovoimatekijänä

sen takia tähän pitää ehdottomasti tarttua ja kannustaa nyt eduskuntaa ja niitä valiokuntia mihinkä tämä lakialoite on menossa puuttumaan tähän miehekkäästi jotta se virhe joka on tehty voidaan korjata

nyt on kuitenkin suomalaisen työmiehen ja naisen edun mukaista tehdä nopeita ratkaisuja ja äyskäröidä vettä pois vuotavasta paatista eikä jäädä katselemaan tumput suorina paatin uppoamista kuten täytetty pingviini laiturin nokasta tekee

kysymys on siitä että hallitus haluaa tuoda työmarkkinoille pakottavaa lainsäädäntöä sille sektorille missä sitä tällä hetkellä ei ole lainsäädännössä

kysymys on siis kylmästi siitä että meidän työehtosopimuslainsäädännössä ja työsopimuslainsäädännössä on tiettyjä poikkeuksia joissa on ollut järjestöillä mahdollisuus sopia paikallisesti eli työehtosopimusten kautta toisin

nauttii tilanteesta hymy huulillaan kun poliittinen kannatus kasvaa toisten vaikeuksille ilkkumalla ainoana tarjouksena vain krapularyyppyjä

ollaan aika lähellä edustaja eestilän näkemyksiä siitä mikä on se maltillinen korotus

on tärkeätä että paikallista sopimista ja tätä keskustelua työllisyydenkin edistämisen nimissä käydään mutta vasemmistoliitto on oman esityksensä tehnyt siitä mitä paikallinen sopiminen on

voisiko sanoa että hyvä että meillä on kilpailu ja kuluttajavirasto joka ehkäpä asiakkaittensa joukkokannevoimin pystyi käymään keskustelut carunan kanssa joka nyt sitten lähti omalta osaltaan tekemään näitä muutospäätöksiä

ei pidä jättää meidän jälkisukupolvillemme niitten kantamista vaan jos me uudistamme meidän pitää osata arvioida uudistuksen vaikutukset myös tuleville sukupolville

mutta kuten tässä lakialoitteessa todetaan tässä maassa on myös jakeluverkon haltijoita joita eivät koske nämä investoinnit siinä määrin kuin oletetaan ja heille annettiin kuitenkin tämmöinen avoin valtakirja tehdä rahaa asiakkaan yrittäjän kuluttajan kustannuksella

väylämaksut raideliikenteen maksut joilla heti pystyttäisiin edistämään vientiteollisuuden ja teollisuuden kilpailukykyä ovat jääneet erittäin heikolle tasolle

myöskään kotimarkkinoiden vetovoimaisuutta ja työllistämistä edistäviä lainsäädäntöjä tai aloitteita ei ole näkynyt

kyllä minä mielelläni näkisin että hallitus olisi voinut voimakkaasti uskaltaa vaikkapa laskea ravintoloiden alkoholin alvin ruoan alvin tasolle jotta palvelusektorilla olisi voitu sitä kautta luoda huomattavasti enemmän työpaikkoja

mutta tässä yhteydessä on pakko todeta että lainsäädännön monimuotoisuutta voitaisiin tässäkin yhteydessä kehittää siten että kun meillä on niitä metsäisiä alueita niin luotaisiin joitain muitakin vaihtoehtoja sille jakeluverkon haltijalle kuin se maakaapelin rakentaminen

erityisessä kärjessä on biotalous

samaan aikaan hallitus kuitenkin leikkaa esimerkiksi lukelta mittavan osan tutkimuksen rahoituksesta kestämätöntä ja aivan sokeutta

uskoisin että olisi mahdollista että metsänomistajat saataisiin sitoutettua siihen että tällaiset tarpeeksi isot suojavyöhykkeet on sen sähkölinjan ympärillä ja jakeluverkon haltija vastaisi korjuukustannuksista

tässä kohtaa koetan vähän taiteilla hienommin sanojani sillä myös hallituspuolueitten kansanedustajat ovat olleet tästä osin pöyristyneitä kuinka voidaan siltä keskeiseltä sektorilta leikata tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta kun sinne kerran halutaan työllisyyttä voimakkaasti aikaan saada

eli siinä kohtaa kun metsänomistaja pitäisi huolen siitä että tämmöiset niin sanotut tuulenkaadot tykkylumien aiheuttamat sähkökatkokset linjojen päälle eivät ole mahdollisia niin sen puuhuollon eli metsästä plaanille hoitaisikin se verkon haltija

olkoot sitten ne asiakkaat kustantamassa sitä korjuukustannusta joka varmasti tulisi halvemmaksi pitkässä juoksussa kuin se että viedään pitkälle erämaihin maakaapelia

arvoisa rouva puhemies

esittelyssä oleva lainsäädäntöhanke sinällään tähtää hyvään vapaaseen kilpailuun ja erityisesti parturi ja kampaamoalan osalta voidaan kyllä yhtyä siihen hallituksen näkemykseen että tätä pitää olla

pitäisi ottaa semmoinen uusi tarkastelu että monipuolistetaan tätä koko meidän turvaamme siitä kuinka nopeasti pitää sähköt saada päälle

eli hyvä hallitus

ehkä joiltakin osin pientä kritiikkiä

haluan muistuttaa että kun viimeksi kauppojen aukioloaikoja vapautettiin palvelualojen ammattiliitto houkuteltiin tähän sillä että lisätyön määrä lisääntyy eli työajat pitenevät

mutta olen kyllä erityisen tyytyväinen että tämmöinen lakialoite on täällä käsittelyssä ja toivotaan tälle pontta ja toivotaan että hallituksessa voitaisiin nähdä että nyt on se tarkastelun paikka

ja kun tämä on vielä tullut hallituspuolueen kansanedustajan kynästä niin tässä ei pitäisi olla ihan hirveätä tuskaakaan lähteä tähän mukaan

siinä mielessä perusteluissa on hieman harhaanjohtavaa mainita se koska nyt meillä on niin lyhyeltä aikajaksolta jo selvää faktaa että näin ei tapahtunut

ja kyllä löylynheitto salissa taas jatkuu ja siinä mielessä voimme elää turvallisin mielin

on hyvä että kritisoidaan tätä lakimuutosta siltä osin että ei olla huomattu sitä että turvattomuus ja väkivalta lisääntyvät kun ostovolyymi vähenee ja vuorokautiset aukioloajat edelleen lisääntyvät

arvoisa herra puhemies

mutta ehkä tuo viimeinen osa jossa oli kaatosade rakeita ja heinäsirkkaparvikin jo sen puoleen kuinka rahaa syydetään ulkomaille että opiskelua voidaan edistää menee jo ehkä sen verran ison loikan kauemmaksi omista näkemyksistäni etten aivan pysty sitä allekirjoittamaan

jos tämän kaupassa työskentelevän henkilön turvallisuudesta halutaan huolehtia ja siitä että tällä henkilöllä on mahdollisuus ainakin siihen luonnolliseen toimenpiteeseen mitä säännöllisin ajoin ihmisen on pakko tehdä eli sosiaaliset tarpeet on pystyttävä hoitamaan niin jos ne hoidetaan vartioliikkeen avulla niin että mahdollistetaan se luonnollisten tarpeitten toimittaminen niin se tarkoittaa että aivan varmasti se kate siltä myyntiajalta edelleen pienenee

arvoisa herra puhemies

minä olen erittäin mielissäni että suomalaisen opiskelijan joka kansainvälisesti suuntautuu vaikkapa kaupan alalle tai kaivosalalle on mahdollista käydä hakemassa sitä kokemuspohjaa mitä ei välttämättä täällä meillä yliopistoissa pystytä antamaan

ihan niikolle vain tiedoksi että tarkoitin että syy siihen miksi salissa käydyssä keskustelussa on perusteltu kuutta tuntia on juuri se että ihminen jaksaa ja tuottaa sinä aikana paremmin

siinä mielessä niitten edellytysten lisäämistä että suomesta oleva opiskelija pystyy edelleen omaa kokemuspohjaansa kasvattamaan pitää katsoa myönteisesti

arvoisa puhemies

sieltä ovat tulleet ne yritysten itsensä kertomat esimerkit siitä että tuottavuus on noussut niin paljon että on ollut järkevää siirtyä siihen kuuden tunnin työpäivään

hallitusohjelmaan on kirjattu tehostettu harmaan talouden torjuntaohjelma jonka avulla pyritään saamaan mittavia tuloja tämän hallituskauden aikana

kun monessa paikassa pidetään ylipitkästi kauppoja auki niin tällä hetkellä valitettavasti tunnen muutamia kioskialan myyjiä jotka sanovat että heidän pitää pyytää luotettava asiakas aina odottelemaan sen aikaa että hän voi asiansa hoitaa

harmaan talouden torjunta pitää myös sisäistää osaksi kotimaisen yrittäjyyden ja työllisyyden tukitoimia

siksi on erityisen tärkeää että hallituksen aikataulu pitäisi että tätä ohjelmaa voitaisiin tämän vuoden loppuun mennessä jo eduskunnalle esitellä

mutta jos jotakin haluaa sanoa näistä työvuorojärjestelyistä niin on aika ongelmallista että me edelleen luomme sellaista järjestelmää joka edellyttää vuoropäivähoidon järjestämistä